oletteko te tässä jatkossa mukana

tuletteko tälle kannalle

mitä tulee näihin verotunnisteisiin niin juttelin taannoin erään suuren rakennusliikkeen toimitusjohtajan kanssa joka sanoi että kun he tässä edellisellä kaudella kyllästyivät siihen että mitään ei oikein valtionhallinnossa tapahtunut niin isot rakennusliikkeet käynnistivät tämmöisen oman tilaajavastuuprojektinsa tilaajavastuu

onko tässä nyt riski että tässä perutaan ensi syksynä perumisen peruutus

fi sieltä voi käydä katsomassa jonka johdosta isoimmilla rakennusliikkeillä on jo käytössä tämmöinen tunnistejärjestelmä kun mennään työmaille

suomi nousee työllä ja vain työllä ja sieltä kumpuaa hyvinvointia

onko tämä nyt sitä vatulointia vai täyttääkö tämä jo jappaistelun tunnusmerkit

me olemme pieni vientivetoinen maa ja kyllä se niin on että jotta saadaan julkisen talouden kestävyys kuntoon niin meidän täytyy tehdä erittäin laaja valikko toimenpiteitä joilla me saamme uutta kasvua ja nimenomaan vientivetoista kasvua

arvoisa puhemies

talousarvion yhteydessä hyväksyttävä uusi sosiaalihuoltolaki parantaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ja perheiden hyvinvointia mahdollistamalla varhaisen puuttumisen

siinä aivan keskeisenä osana on matkailun kehittäminen

ja sehän tässä ihmetyttää juuri sen takia että se budjetti jonka kanssa me elämme nyt näyttää jo nyt että kohta työllistämiseen starttirahoihin tarkoitetut rahat uhkaavat loppua

tämä nyt käsillä oleva mietintö on yksimielinen ja se on hyvä

mutta olen kyllä vähän huolissani siitä miten muuten hallitus pyrkii esimerkiksi matkailun saralla vientiä edistämään

on kuitenkin syytä todeta että ylenmääräiseen hypetykseen ja rintojen röyhistelyyn ei ole varaa

ehkä on hyvä muistuttaa edustaja kivelälle joka täällä näitä edellisen kauden päätöksiä kritisoi että on totta että perussuomalaiset vastustivat kaikkia näitä koulutussäästöjä mutta nyt kun he ovat päässeet valtaan ovat hallituksessa he eivät peru yhtään näistä päätöksistä

minusta tästä keskustelusta käy ilmi se että tässä salissa kaikki ovat sitä mieltä että alkoholi ja ruori eivät kuulu yhteen

mutta arvoisa puhemies se on totta että nyt saatu ratkaisuesitys työmarkkinoilta toteutuessaan antaisi mahdollisuuden hallitukselle tarkistaa linjaansa

arvoisa puhemies

ja kun on paljon puhuttu siitä että tarvitsemme uutta työtä suomeen meillä on paljon potentiaalia ja erityisesti lapissa mutta myös monilla muilla sektoreilla

erityisesti puheenjohtaja sipilä on mainostanut keskustan oppositiopolitiikkaa sillä että vain vastustaminen ja kritisointi eivät riitä on esitettävä myös vaihtoehto

arvoisa puhemies

vähän kyllä tuntuu hassulta että täällä edustajat pekkarinen tiilikainen ja rantakangas jakelevat tuomioita siitä kuka on ajan tasalla ja kuka ei siis sen jälkeen kun ensin budjetin lähetekeskustelussa olette tyrmänneet kaikki menosäästöt suurimman osan veronkorotuksista ja vielä vaatineet kahmalokaupalla lisää menoja

hyväksyykö kokoomus nyt tämän ratkaisun ja aiotteko nyt muuttaa työllistävämpään tasapuolisempaan linjaan hallituksen politiikkaa tulevassa kehysriihessä

yhtään viime kauden koulutussäästöä perussuomalaiset eivät peru

jos katsoo mitkä tahot tässä ovat yrittäneet edistää sopua yhteiskunnassa ja mitkä eivät niin minä olen kyllä huomannut että suurin kritiikki tätä kilpailukykysopimusta kohtaan on tullut hallituspuolueiden rivistä

käytyäni läpi keskustan vaihtoehdon on todettava että kritisoida ja vastustaa te arvoisat keskustalaiset kyllä osaatte

nyt jos ajatellaan sellaista tilannetta että viet ammattimaisesti vaikka huviveneellä jonkun porukan liikennöit saareen se on ammattimaista liikennettä ja sitten kun siellä tempaiset kossupullon huiviin ja ajat takaisin niin se onkin huviveneilyä

ei ehkä tarvitse nimiä erikseen mainita

mutta arvoisa puhemies päivän uutinen on se että nyt hallituspuolueista on tunnustettu että ne huolet jotka oppositio alkusyksystä esitti ovat oikeita

näyttää siltä että myös hallituksen koko toimet ovat tähän mennessä vain heittäneet hiekkaa tämän kilpailukykysopimuksen tielle

hallitus tekee nyt sen mistä monet erityisesti oppositiossa täällä puhuvat eli kutsuu suurituloiset ja rikkaat talkoisiin mukaan

olette joka ikinen vuosi tällä hallituskaudella kritisoineet vastustaneet ja kritisoineet ja vastustaneet kun kuntien valtionosuuksista on säästetty

siis siitä että tulee isompia kokonaisuuksia jotka ottavat kokonaisvastuun potilaasta niin että pompottelu vähenee niin että potilas saa hoidon oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja nimenomaan oikean hoidon

tänään saatiin ensimmäinen hyvä uutinen kun hallitus luopui tästä neljän kuukauden ilmaistyöstä jota täällä oppositiossa vastustettiin

tässä tulee tavallaan tämä lainsäädännön selkeys joka on sitten taas siinä korissa joka tekee tästä esityksestä vähän ongelmallisen

olette lähes neljä vuotta luvanneet suomalaisille parempaa vaihtoehtoa

mutta mitä tulee näihin valtiovarainministeri stubbin lausuntoihin edustaja zyskowicz te sanoitte viimeksi että näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa mutta ei tässä lausunnossa ministeri stubb puhu mistään näköpiirissä olevasta tulevaisuudesta

arvoisa ministeri te sanoitte että koulutuksesta ei enää säästetä sanoitte niin ennen vaaleja ja sanoitte vielä vaalien jälkeen

mutta nyt arvoisa puhemies tämä markkinamalli jonka te ministeri rehula olette tähän liittänyt

arvoisa rouva puhemies

jos kaikki työ on yhtä arvokasta niin kuin itse uskon niin kyllä kai yhteiskunnassa sitten lähtökohdan pitäisi olla se että koskien samaa työtä tekeviä esimerkiksi kahta eri ihmistä olisi suurin piirtein samantyyppiset olosuhteet tehdä palkkaus

mutta arvoisa puhemies tämä lähti tästä ostovoimasta liikenteeseen ja on totta että arvonlisäveroa jouduttiin korottamaan myös ruoassa mutta me kompensoimme sen pienituloisille perusturvan varassa eläville pienituloisille palkansaajille ja pienituloisille eläkkeensaajille mutta emme jan vapaavuoren tai zyskowiczin äänestäjille jotka ostavat parmankinkkua stockmannilta

ette esitä euroakaan lisää kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin

arvoisa rouva puhemies

kyllähän se on niin että tästä kehysriihestä jää mieleen se että siinä hallituspuolueet pettivät viimeisetkin vaalilupauksensa

tämä median toimintavapaus kaikkialla on erinomaisen tärkeä ja on tärkeää että siinä oikeusvaltioperiaatteita noudatetaan

koulutussäästöihin vastauksenne on nettomääräisesti vähentää koulutuksen ja sivistyksen määrärahoja valtiovarainvaliokunnan mietintöön verrattuna

luulen että krim on menetetty tapaus vaikka haluaisimme uskoa toisin

kysyn valtiovarainministeriltä oletteko valmiita nyt luopumaan työttömyysturvaleikkauksista ja kysyn mikä on hallituksen verolinja tähän kilpailukykysopimukseen liittyen

arvoisa puhemies

ja vielä mitä tulee tähän kysymykseen minkä essayah nosti esiin niin kyllä meidän on laitettava tämä oma lainsäädäntömme emmekä sitä vastusta mutta arvoisa puhemies nyt tämä porsaanreikä joka tänne jää yhtiöille mahdollisuus laskea ulkomaisten keskusten kautta itse asiassa saattaa jopa vaarantaa tämän koko suomi poikkeuksen

siinä missä tarvitaan viisautta ei voimasta paljon ole apua

mutta otamme tämän keskustelunavauksen positiivisena vastaan ja toivomme että sitten vastuullisesti suhtaudutaan tuleviin esityksiin

tästä herääkin vakava kysymys

pääministeri sipilä te puhuitte paljon ennen vaaleja siitä että kansalaisten luottamus politiikkaan pitää palauttaa

oletteko johtaneet suomalaisia harhaan lupauksilla joita ette alun perinkään aikoneet toteuttaa

on päivänselvä asia että nyt olisi tärkeää että palattaisiin minskin sopimuksen tielle ja kaikkien osapuolien pitää tehdä töitä sen eteen ja olisi hyvä että tähän löydettäisiin pysyvä ratkaisu

edustaja viitanen otti tässä erittäin tärkeän asian esiin ja on tietysti nyt sääli että meillä ei ole täällä hallituksen puolelta yhtään ministeriä tätä debattia käymässä

mikä on verolinja tänään arvoisa valtiovarainministeri

tämä on sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa

edustaja zyskowicz sanokaa yksikin ministeri yhdestäkin eu maasta joka on matkustanut yhdysvaltoihin ja sieltä käsin antaa lausunnon ja sanoo että krim on menetetty tapaus

juuri ennen vaaleja te lupasitte että eläkkeensaajien opiskelijoiden ja lapsiperheiden euroista ei leikata senttiäkään

mitä muita oikeudenmukaisuustekoja tässä budjetissa on

ja kun kysytään että mistä näitä säästöjä tulee niin nyt kun te otitte tämän sekavan hallinnon ja tämän

meillä on tämmöisiä työpooleja joiden kautta voidaan tehdä työtä useampien firmojen kautta kuitenkin niin että taataan jatkuva työsopimus

ja erikseen kysyttäessä te sanoitte kyllä tasoa ei leikata vain muutamaa viikkoa ennen vaaleja

mutta nyt kun on tällainen tilanne arvoisa puhemies tämän asian keskustelun yhteydessä on myös laajemmin syytä nostaa esiin todella edustaja harakan esiin nostama eri sijoitustuotteiden neutraliteetti

minusta on tärkeää että tämä keskustelu käytiin näin lämpimänäkin päivänä

on näitä ratkaistu työehtosopimusten sisällä esimerkiksi työaikapankkijärjestelyllä jolloin ei tarvitse turvautua vuokratyöhön esimerkiksi pohjois suomen rinnetyöntekijöiden keskuudessa

nimittäin valtiovarainministeri stubbhan matkusti yhdysvaltoihin ja sanoi siellä foreign policy lehdessä että krim on menetetty tapaus

tämä hallitus pääsee nyt niistä nauttimaan

se on osoitus siitä että se työ mitä viime kaudella tehtiin on edistynyt

arvoisa puhemies valtiovarainministeri stubb matkusti yhdysvaltoihin sanomaan että krim on menetetty tapaus

ja näyttää siltä että heti kun hallitus kuunteli oppositiota jäädytti näitä pakottavia lakeja syntyi tilaa ratkaisulle ja nyt näyttää siltä että on mahdollisuus että saadaan ratkaisu aikaiseksi

tässä suhteessa jos miettii takuupalkkaa se kyllä toimisi kiistatta tiettynä kannustimena järjestää asiat niin että mahdollisimman isolla osalla vuokrafirman leivissä olevista työntekijöistä olisi mahdollisimman hyvin ja tasaisesti työtä eri paikoissa

tiivistämme yhteyttä tälläkin tavalla gambian islamilaisen tasavallan kanssa kun on kuitenkin tulevaisuutta se että afrikka tulee kehittymään

no nyt sitten tämä hallitus ensin päätti lopettaa harmaan talouden torjuntaohjelman ja nyt kun opposition painostuksesta päätti sitä jatkaa niin täytyy muistaa että tilannehan viime kaudesta ei ole mennyt yhtään eteenpäin

nyt kun olen huomannut että hallitus on aika eripuraisena valmistautumassa kehysriiheen ja kun huomaan että täällä on hallituspuolueen ryhmäpuheenjohtaja paikalla haluaisin kysyä onko hallitus harkinnut sitä että tulojahan voi kerätä niin etteivät ne suoraan pieni ja keskituloisten ostovoimaan vaikuta esimerkiksi tällä sdpn esityksellä

kun te olette mainostaneet olevanne työväen asialla miten te kehtaatte ja puheenjohtaja soinia lainatakseni kyllähän te kehtaatte lyödä märän rätin maan pienipalkkaisimpien duunareiden ja koko suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen kasvoille

kunnille annetaan mahdollisuus hakea keskinäisellä yhteistyöllä omat vaihtoehtonsa

kuinka kalliiksi tämä teidän ministeripaikkanne käy suomalaisille veronmaksajille

vaikka tämä sijainti ei afrikan kehittymisen kannalta suomelle ole niin hyvä kuin oli aasian idän ihmeen kanssa niin meidän täytyy nyt pohtia niitä strategioita joilla me jo tulevaisuuteen katsomme miten kiinnitymme jatkossa niihin globaaleihin megatrendeihin joista meidän on se leipä revittävä

nyt edetään ilman pakkoa

kuuntelin tyytyväisyydellä edustaja lehden siteerauksia tästä ajatuksesta että yhteiskunta tulee tietyllä osuudella vastaan heitä joiden työn tuottavuus ei vastaa työehtosopimuksen alinta palkkaa

laitatte pienituloiset työttömät tappelemaan keskenään työttömyysturvasta esittämällä sidoksen purkamista ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja peruspäivärahan väliltä

onko hallitus valmis harkitsemaan näitä tulevassa kehysriihessä

hyväksyykö kokoomus tämän sopimuksen ja aiotteko te muuttaa linjaa tulevassa kehysriihessä